toki kannan huolta niistä perheistä erityisesti isoista perheistä jotka ovat pakotettuja tila autoja käyttämään itsekin olen tämmöisen perheen äiti ja tiedän ne probleemat joita se pitää sisällään sekä yksittäisistä kuluttajista ylipäätänsä joilla ei ole mahdollisuuksia edes harkita uuden ympäristöystävällisemmän ajoneuvon hankintaa ja sitä myötä vaikuttaa pienempään autoveroon

kysymys on ihmisten tasavertaisesta mahdollisuudesta osallistua oikeudenkäyntiin

onko alueen ihmisten ja toimijoiden pelottelu nyt mennyttä

liikennehankkeilla tehdään työtä ja edesautetaan teollisuuden elinkeinojen ja matkailun toimintaedellytyksiä

käännökset tulee myös saada rikosasiassa tehtävästä päätöksestä ja muista asian käsittelyyn olennaisesti liittyvistä asiakirjoista silloin kun käännös olisi tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi

arvoisa puhemies

oikeudenkäyntien käännösten sekä tulkkauksen laadusta on käyty paljon pohdintaa siitä kuinka samansisältöisesti asia tulkatessa asianosaiselle esitetään

kuitenkin jotta jokaisella olisi mahdollisuus saada omalla kielellään tulkkausta ja käännöksiä tässä esityksessä esitetään että tulkkina ja kääntäjänä saisi toimia kuka tahansa rehelliseksi osoittautunut ja tehtävään sopiva henkilö joka omaa tehtävältä vaadittavat taidot

keskustelu lampaat on siellä kitalakivaliokunta tänään ja keskustelua varten hyvä näin

arvoisa herra puhemies

sekä kotimaisen demokratiapolitiikan että suomen kansainvälisen demokratiatoiminnan perustana ovat kansainvälisen normiston ohella omaan perustuslakiimme ja lainsäädäntöömme sisältyvä demokratianäkemys

arvoisa puhemies

olemme ajautuneet lyhyessä ajanjaksossa huolestuttavaan tilanteeseen joka johtuu liikkuvan poliisin lakkauttamisesta

kentältä tulee viestejä niin poliiseilta kuin raskaan liikenteen kuljetusyrittäjiltä ja kuljettajilta

parhaillaankin joudumme ukrainan ja venäjän välisen kiistan johdosta todistamaan euroopassa esimerkkiä siitä mitä epädemokratia voi saada aikaiseksi

kyseessä olevassa laissa kootaan monia yksittäisiä korjauskohteita joita sairausvakuutuslaissa ja kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksissa on huomattu tähän mennessä

kentillä toimiva poliisi kertoo että nuo tilastot näyttävät muuta kuin mitä itse todellisuus on sillä muun muassa kaikki kirjalliset työt kirjataan liikennevalvonnan puoleen

avoimuus vapaus ja vaikuttamisen mahdollisuus ovat luottamusta rakentavia elementtejä joiden lisäämiseksi on jatkuvasti ponnisteltava

miten aiotte tähän vaikuttaa ja saada liikenteenvalvonnan valtakunnallisen koordinaatiotyön toimivaksi ja tuleeko liikenteenvalvontaan lisää poliiseja

tällä hetkellä laki oikeuttaa erityisäitiysrahan myöntämisen tapauksissa joissa työhön liittyy kemiallinen aine säteily tarttuva tauti taikka muu vastaava seikka joka vaarantaa odottavan tai sikiön terveyden edellä mainituissa tilanteissa

päivittäin suomessa työskentelee erityisesti naisvaltaisilla aloilla ihmisiä jotka joutuvat työssään satunnaisen tai jopa jatkuvan väkivallan kohteeksi heistä itsestään riippumattomista syistä

esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten hoitokeskuksissa hoivatyön ammattilaisiin kohdistuu tavanomaista korkeampi fyysisen väkivallan uhka

liikennepolitiikka ja liikennejärjestelmä kytkeytyvät tiiviisti yhteiskunnan muihin toimintoihin erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin talouteen ja työllisyyteen sekä alueiden kehittämiseen

lasten oikeuksien ja näkökulmien huomioiminen heti pikkulapsivaiheesta alkaen on otettava yhä laajemmin huomioon päätöksenteossa sillä lapsissa ja nuorissa on tulevaisuuden tekijämme kuten on monesti todettu

hyvä liikenneinfrastruktuuri ja liikennejärjestelmän toimivuus ovat tärkeitä väestön arkielämän kannalta

silloin kun arvostellaan raiteisiin panostamista täytyy muistaa että kun on vuosia laiminlyöty tätä raidetyötä niin on välttämätöntä toimia

sen vuoksi voin lohduttaa kaikkia täällä salissa olevia että sitä rahareikää raiteisiin riittää vielä tämän jälkeenkin

muistan itse kouluajaltani kuinka opettajien silmissä en lainkaan ollut aina se ihanteellisin tyttölapsi koulun pulpetin takana en hiljainen enkä mukautuvin

tämäkään ei ole vielä riittävästi

tästä syystä hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin jotta tavanomaista korkeamman väkivallan uhan alla työskentelevillä naisilla on mahdollisuus sikiön ja oman terveytensä suojelemiseksi saada erityisäitiysrahaa silloin kun työnantajalla ei ole osoittaa vastaavia muita tehtäviä joissa väkivallan uhka on suljettu pois

nyt aikuisena olen vihdoin oivaltanut tämän taipumukseni vahvuudekseni sen sijaan että tuskailin opettajien tuskastumisen kanssa vuoroin

toivon hartaasti että sosiaali ja terveysvaliokunta ottaa näiden muutosten yhteydessä myös tämän muutoksen tosissaan käsittelyyn kuten perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys edellyttävät

toivon että asiantila korjataan ja tässä laissa jatkossa on määritelty oikeus erityisäitiyspäivärahaan myös silloin kun raskaana olevalla on selkeästi osoitettu väkivallan uhka työssään

arvoisa herra puhemies

yhteiskuntamme sisäinen tilanne vaikuttaa demokratian toteutumiseen

jokaisella suomalaisella tulee olla yhtäläiset vaikuttamisen mahdollisuudet

vastalauseessa jonka liikenne ja viestintävaliokunnassa jätimme tästä yleisradion rahoituksesta nimenomaan perättiin sitä että tämä asia on palautettava parlamentaariseen valmisteluun

demokratian mahdollisuudet parantuvat silloin kun me tässä talossa olemme estämässä syrjäytymistä ja köyhtymistä huolehtimassa ihmisten hyvinvoinnista ja työllisyydestä

emme tietenkään esitä vaihtoehtobudjetissamme myöskään sellaisia asioita joissa peräämme parlamentaarista valmistelua ja sitten sitä ei ole yhdessä parlamentaarisesti sovittu

se mitä on tapahtunut krimillä ja nyt jatkuva tapahtumasarja ukrainan itäosissa ovat mielestäni riittävä peruste uuteen poliittiseen tilannearvioon

nyt fennovoiman kohdalla minun on ollut osaltani pakko pysähtyä harkitsemaan kantaani

jos valmistelussa on tapahtunut lapsus jonka edustaja jokinen rehdisti tässä tunnusti sen voi korjata

liian paljon leijuu avoimia kysymyksiä jotka eivät voi olla avoimina kun tämän kokoluokan sitoumuksia ja periaatteellisia kantoja lyödään lukkoon

siksi on perusteltua että yleisradion rahoitus palautetaan parlamentaariseen valmisteluun niin kuin olemme tässä oppositiopuolueiden kanssa vaatimassa

on harmittavaa miten venäjä ja venäjän valtio omisteinen ydinenergiayhtiö on onnistunut saamaan asiansa mutkalle

toivoisin että tässä keskustelussa ei sorruttaisi ylen sisällön ohjaamiseen koska emme ole nyt keskustelemassa ohjelmista vaan parlamentaarisen lain noudattamisesta

luottamus kärsi

mielestäni tämä linjaus ei ole linjassa eun pakotepolitiikan kanssa jolla pyritään saamaan taistelut loppumaan ukrainassa ja tilanne vakautumaan rauhanomaisesti

presidenttimme on kuluneella viikolla huomauttanut venäjän arvaamattomasta politiikasta pakotteiden osalta

mielestäni nyt ei ole aika jolloin teemme venäjän valtionjohtoon vahvasti yhteydessä olevien tahojen kanssa näin mittavia ja vuosikymmeniksi sitovia investointipäätöksiä

arvoisa herra puhemies

itse asiassa nyt asia näyttäytyy hyvin kummallisena ja se jos mikä ei sovi ammattimaisesti ja vaativan jämptisti hoidettavan ydinvoiman imagoon etenkään suomalaiseen ydinenergiaosaamiseen

ydinvoima vaatii vakaita tunnettuja ja harkittuja vuosikymmenien päätöksiä joiden vaikutukset vaativat vakautta myös vuosisatojen päästä

arvoisa herra puhemies

ydinvoima ei pidä epävakaudesta ei suomen kansa enkä minä

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia siten että lakiin lisättäisiin ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta koskevat säännökset

arvoisa puhemies

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus olisi vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea tarvitseville suunnattu koulutuskokonaisuus jonka tavoitteena olisi antaa opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden tai valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta

vastaajilta ei tiedusteltu tarkemmin liittoutumisen kannattamista tai vastustamista mutta on ilmeistä että suhtautuminen tiiviimpään puolustusalan yhteistyöhön on muuttumassa aikaisempaa myönteisemmäksi

koulutuskokonaisuus vastaisi paremmin nykymuotoista vaikeimmin vammaisille opiskelijoille järjestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta

tällä hetkellä uhkakuvana on että toisilla paikoilla joudutaan ottamaan käyttöön muun muassa lomautuksia ja tämä ei suinkaan ole toivottua toimintaa

arvoisa herra puhemies

yhä enemmän lasten ja nuorten kanssa etulinjassa työtä tekevät törmäävät tilanteisiin joissa koulutuksen keinovalikoimat eivät riitä

olemme käyneet tänään monipuolisen keskustelun luonnonvaroistamme ja niiden tuomista mahdollisuuksista kansakunnallemme ja toivottavasti nämä puheet siirtyvät teoiksi sillä suomen kilpailuvahvuutena on puhdas ympäristö ja eettiset tuotantotavat ja näihin liittyvät myönteiset mielikuvat

tässä hallitus on nyt ollut hereillä

haluan vielä tuoda esimerkin surullisesta todellisuudesta sillä valitettavasti lisääntyvässä määrin vammaisuutta aiheutetaan myös itse

tuotteiden turvallisuus jäljitettävyys ja maukkaus sekä niihin liittyvät muut kuluttajan näkökulmasta myönteiset arvot mahdollistavat viennin laajentamisen

tieto siitä että huumeiden käyttö on turvallista tai että kannabiksen kokeilu on harmitonta on täysin väärä mutta valitettavasti uppoaa kuitenkin tiettyyn osaan nuoriamme

metsäteollisuuden toimintaedellytykset tulee turvata

yhteiskuntamme pitää huolen heikoimmistaankin ja siksi väärän tiedon korjaamista ja muun muassa päihde ja huumausainevalistuksen tärkeyttä on yhä korostettava jotta voisimme tältä osin ennaltaehkäistä erityisen tuen tarpeen kasvua

metsälakien uudistus oli sdpn tavoitteiden mukainen

metsän uudistusvelvoitetta kiristettiin kasvatuskelpoisen taimikon keskipituusvaatimus nostettiin puoleen metriin ja edellytettiin kuusentaimikoiden turvaamista

ihan aluksi haluaisin kiittää ministeri arhinmäkeä tästä kaksinkertaisesta seuratuesta

tämänkaltaisia oikeudenmukaisuustekoja on ilo olla tekemässä

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen neliosaisia kuin ennustelut että asialle mitään talousvaliokunta keskustelua käytiin tanssia näytetään talon

luonnonvaratalouden toimijoiden tulee ottaa huomioon myös sosiaalinen kestävyys ja yhteiskunnalliset velvoitteet toiminnassaan sillä valitettavasti harmaa talous ja työehtojen polkeminen ovat arkea esimerkiksi puunkorjuun ketjuissa

se että parannetaan lasten mahdollisuuksia harrastaa niin ettei harrastaminen kaadu tuon harrastuksen hintaan on aivan loistava asia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen viides asia kuin ennuste yltää karsia löytyvän sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskusteluun päin

omassa urheiluseurassani jossa puhetta johdan imatran voimassa ainakin tätä hallituksen tavoitteen toteutumista hoidamme eteenpäin

suomi toimii ennen kaikkea eun kautta sekä kahdenvälisesti yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi ilmasto ja energiapolitiikassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisissa toimissa sekä rajaturvallisuuteen ja muuttoliikkeiden hallintaan liittyvissä toimissa

olen huolissani lapsista ja nuorista jotka perusopetuksen piirissä ovat erityisen tuen piirissä

lukioon tai ammatilliseen koulutukseen siirtyessä tämmöinen saattaen vaihtaminen ei ole mahdollista

nämä kaksi näkymätöntä osin maanalaista kaupan ja rikollisuuden muotoa eivät ole vieras ilmiö myöskään suomessa eikä niiden osuutta myöskään turvallisuusriskinä tulisi vähätellä

kysyisinkin ministeriltä kun olen ymmärtänyt että lausunnolla on oppilashuoltolaki sen sisällöstä

sisältyvätkö tarkasteluun kaikkien erityistä tukea tarvitsevien esimerkiksi adhd nuorten ja tämänkaltaisten mahdollisuudet jotteivät nämä nuoret tipahda sitten tuen puutteen johdosta koulutuksesta

niillä on ja tulee olemaan sija myös laajassa turvallisuuskuvassa halusimmepa tai emme valitettavasti

on poikkeuksellista että perusturvan uudistaminen on saatu aikaan

tämä hallitusohjelma on sikäli historiallinen että leikkausten ja talouden tasapainotusten ohella hyvinvointiin satsataan ja pienituloisimmat ovat huomion keskipisteessä